totta kai on paljon ihmisiä jotka tarvitsevat sen pitkän prosessin mutta siihen liittyy se onko työnantajan helpompi työllistää että niitä työpaikkoja syntyisi niin kuin jossain tanskassa on syntynyt ja siellä se malli oli erilainen

voisimmeko me keskustella myöskin siitä miten me saamme helpommin luotua niitä työpaikkoja niitä edellytyksiä jotka tuntuvat olevan aika kaukaa haettuja tässä keskustelussa

mikä on ollut hyvä seikka on että kaikki toimet ovat hyvin tukeneet toisiaan ja mikä merkittävintä emme ole lisänneet pysyviä menoautomaatteja

tässä kuunneltuani tätä verokeskustelua olisin tietysti jos joku opposition edustaja olisi ollut paikalla kysynyt vastustatteko te nyt jo jopa tätä kotitalousvähennyksen nostoa tällaisena huonona verotoimenpiteenä

ainakin vielä muutama kuukausi sitten esimerkiksi ed

samoin teimme viime syksynä jo hyviä rakenteita uudistavia päätöksiä

marraskuussa kolmannessa lisätalousarviossa lisäykset tukivat ennen kaikkea elinvoimaisia yrityksiä ja rakentamista

herra puhemies

nyt tässä uusimmassa elvytyspaketissa määrärahat ovat kohdistuneet ennen kaikkea liikennehankkeisiin rakentamiseen yritysrahoituksen edelleen vahvistamiseen viennin tukielementtien edelleen vahvistamiseen ja todellakin myös työn sivukustannusten alentamiseen työnantajan kelamaksun poistamisen kautta

minä uskon että me voisimme nyt tehdä jopa pienemmällä rahalla parempaa työtä ja oppimista niille nuorille jotka voisivat kehittyä eteenpäin

minä itse uskon että meillä olisi paljon monipuolisempia oppimisvalikoimia kun me käyttäisimme aidosti tietoyhteiskunnan palveluja ehkä pienempiä kouluyksiköitä mutta lähellä ja sitä kautta saisimme monipuolisia oppimiskokemuksia mutta emme me tällä tavalla sitä saa kuin me nyt teemme

rouva puhemies

kun puhutaan siitä että keskituloiset tai suurempituloiset eivät osallistu näihin talkoisiin niin täytyisi aina verrata mitä me oikeastaan pyrimme tekemään

mielenkiintoinen kysymys on myöskin tämä kelamaksukritiikki ja niin kuin valtiovarainministeri katainen sanoi tämähän on ensi askel verotuksen uuteen suuntaan ja jos katsoo kansainvälisiä esimerkkejä niin työn verotuksen alentaminen on se trendi mitä aidosti halutaan jotta olisi töitä niissä maissa jotka tosiaan työtä pystyvät luomaan ja toisaalta verorasituksen lisääminen sellaisissa kohteissa jotka esimerkiksi ympäristöä pilaavat ja sitä kautta ympäristöä pilaavien kulutuksen lisäverotus niin kuin myöskin valtiovarainministeri sanoi

sitten on solidaarisuusvero

kyllä me olemme tehneet ja kyllä otamme eri puolilta tätä rahoitusta

mielestäni se voisi olla vielä enempi tulevaisuuteen suuntaava ja mielestäni voisimme myöskin jatkaa tietyillä sekä tukielementeillä että verohelpotuksilla esimerkiksi verohelpotuksilla ympäristöpuolen investointeihin ja sitä kautta niiden suuntaamisella sellaisiin hankkeisiin jotka tukevat suomalaisen elinkeinoelämän kehittämistä niissä uusissa tuotteissa jotka maailmalla menevät kaupaksi nyt ja entistä paremmin tulevaisuudessa

osallistutaan tosi paljon nyt täytyisi vain luoda sitä työtäkin

täällä keskustelussa on aika paljon laitettu yhteen tällaiset suhdannepuolen toimet joissa elvytystä yritetään tehdä suhdanteina ja sitten nämä rakenteelliset toimet joiden pitäisi olla aivan eri luokkaa paljon radikaalimpia toimenpiteitä

minä toivoisin todella että kaikki osapuolet ottaisivat tämän nyt vakavasti ja sitä kautta vietäisiin eteenpäin listattaisiin kenellä on parempaa ja valitaan ne sata parasta sitten ja tehdään ne päätökset sitten vaikka marraskuun loppuun mennessä että tällaisia muutoksia tulee tapahtumaan

toinen mitä minä toivoisin ja kysymys onkin valtiovarainministeri rinteelle on se että on katsottu eri puolilla eurooppaa näitä työmarkkinakysymyksiä ja joissakin maissa on huomattavasti korkeampi työllisyysaste kuin suomessa

puhuttiin näistä julkisista hankinnoista ja se mikä olisi omasta mielestänikin yksi oleellinen seikka siinä että saataisiin meille tämä kiertotalous saataisiin tietyllä tavalla kestävä talous on se että myöskin julkinen sektori lähtisi aidosti ja aktiivisesti tekemään tiettyjä pilottihankintoja

arvoisa herra puhemies

olisiko tässä yksi idea jota voisi myöskin suomessa kokeilla ja saada sillä tavalla myöskin julkinen hankintatoimi mukaan tähän uuteen kestävään talouteen

arvoisa puhemies

täällä on muutama arvoisa kansanedustaja puhunut tämän suuremman kuvan puolesta

nyt on todella rakennettu tehokkaasti siltaa taantuman ylitse ja mielestäni kaikki mahdollinen on tehty aitojen työpaikkojen säilyttämiseksi talouskriisin ylitse

kun keskustelun alussa keskusteltiin paljon siitä onko integroitunut eurooppa joka ei tarkoita samaa kuin yhteisvastuun eurooppa suomen etu oppositiosta kuului buuausta

samalla on myöskin haluttu säilyttää ihmisten uskoa tulevaisuuteen ja uskoa tekemiseen sen sijasta että olisi yritetty luoda epävarmuuden ilmapiiriä

nyt puhutaan myöskin tästä pankkituesta ja samalla jätetään huomiotta se että sille on todella kovat ehdot mikäli joku pankki haluaa lähteä siihen että se tuki on pakko ottaa

luonnollisesti nämä mielestäni kannustavat poliittiset päätökset ovat aiheuttaneet kritiikkiä oppositiosta ja tänään on taas huomattu että se on ollut pääosin perusteetonta kritiikkiä

kaikki pankit halusivat pois tästä tuesta

filatov sanoi

juuri näin mutta se suuri ero on siinä pyrimmekö me säilyttämään ja ylläpitämään aidot työpaikat vai pyrimmekö me tekemään lähinnä tukityöllistettävää yhteiskuntaa

me kaikki myös varsin hyvin tiedämme sen että julkisen sektorin kestävä rahoitus edellyttää vahvaa ja kehittyvää yksityistä sektoria ja siksi juuri näitä elvytystoimia on tehty

nyt kuitenkin tämän talouskriisin yhteydessä meidän on pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen katsomaan tämän taantuman ylitse

arvoisa puhemies

politiikan on oltava ennustettavaa ja myöskin ennakoitavaa

on todellakin mietittävä minkälaisia tuotteita minkälaisia palveluita maailmalla kysytään tämän kriisin jälkeen

nythän viime aikojen konfliktit ovat osoittaneet sen että myöskin konventionaalisilla joukoilla konventionaalisilla aseilla on merkitystä ja sen takia meillä pitää olla suuri reservi joka kykenee puolustamaan tätä maata

arvoisa puhemies

suomi haluaa monissa tavoitteissa olla tällainen biotalouden huippumaa ja mallimaa mutta useimmiten teot eivät vastaa näitä tavoitteita

näitten kaikkien taustojen nojalla kysymys on todellakin arvovalinnoista siitä kykenemmekö me tätä maata puolustamaan jatkossakin ja kykenemmekö olemaan uskottava

puhtaan energian tuotanto puhtaat teknologiat energiatehokkuus ja kestävä rakentaminen ovat esimerkkejä hyvin potentiaalisista uusista aloista joilla jo nyt meillä on osaamista hyvinkin paljon jolloin voi tietysti kysyä pitäisikö esimerkiksi tulevat elvytysrahat sitouttaa nykyistä voimakkaammin sellaisiin hankkeisiin jotka tukevat ympäristöystävällisiä investointeja ja luovat samalla uusia maailmalla kaupaksi käyviä ympäristötuotteita tai palvelukonsepteja

nyt viimeinen mahdollisuus on turun osalta itse asiassa muutamien viikkojen sisällä päättää minkälaisia ratkaisuja tehdään tehdäänkö aitoa kiertotaloutta vai poltetaanko kaikki pois

olisin kysynyt ministeriltä miten hän voisi vaikuttaa siihen että tällainen moderni kiertotalous joka on myöskin vientivaltti voisi suomella käytännössä toimia että meillä olisi pilottilaitoksia

oppositio vaatii veronkorotuksia ja tämän tyylisiä asioita kun pitäisi hyvin ennustettavasti tulevaisuuteen katsoa niin että ihmiset luottavat mihinkä asioihin he voivat tukeutua

arvoisa herra puhemies

kun on tämän iltapäivän keskustelua seurannut niin minusta tämä on ollut hyvinkin rakentavaa ja juuri tätä yhteistyöhakuisuutta me tarvitsisimme tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä ja sitä kautta parhaiden ideoiden tuomista esiin

mielestäni kuitenkin myöskin työn verotusta pitää jatkossakin määrätietoisesti ja tasaisesti keventää kauttaaltaan eivätkä myöskään pääomaverotuksen kiristämisvaateet opposition taholta saa tukahduttaa yrittäjyyttä

toinen mitä jo aikaisemmin omassa puheenvuorossani sanoin on se että me teemme paljon hyviä päätöksiä täällä mutta sitten kun me katsomme miten me käytännössä ne toteutamme niin helposti tulee tämä byrokratialoukku eteen

arvoisa puhemies

kaikkihan me haluamme erittäin hyviä peruspalveluita kaikki me haluamme erittäin hyvää elinkeinopolitiikkaa yritysten kasvua työpaikkoja mutta tuskin me kuitenkaan huudamme apuun monitoimialaista kuntayhtymää

ei saa tehdä sellaista karhunpalvelusta suomalaiselle yhteiskunnalle

kuten myöskin jo aikaisemmin sanoin tänään talousvaliokunnassa käsiteltiin esimerkiksi biopolttokysymyksiä ja siihen liittyviä eu direktiivejä ja suomi tulkitsee ne tiukimmin vaikka voisi tulkita hiukan eri tavalla joka mahdollistaisi sen että me olisimme kenties vielä voimakkaammin edelläkävijä näissä biopolttoainekysymyksissä eurooppalaisella tasolla

yksi radikaali esitys

on väärin että työtätekevät ihmiset pysyvät köyhyysrajan alapuolella

eli suomessa on mentävä tänne työn äärelle katsomaan mitä meidän lainsäädäntö tekee sille että syntyykö suomeen työtä

silloin täytyisi kehittää yrittäjän sosiaaliturvaa täytyisi kehittää myöskin esimerkiksi yrittäjän epäonnistuttua henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta jolloin saataisiin myöskin uutta yrittämistä ja ihmisiä uudestaan yrittämään

minä haluaisin kysyä mikä on ideana tässä monitoimialaisessa kuntayhtymässä joka vie demokratian kauemmaksi ja jossa ainoastaan syytetään toisia niin kuin tässä kainuun mallissa nyt on ruvennut tapahtumaan

täällä on kyllä ollut nyt paljon tunnetta mutta hyvin vähän niitä tosiasioita kuitenkin käyty läpi ja ennen kaikkea sitä mitenkä niitä tosiasioita ratkaistaisiin

myöskin korkeimpien marginaaliverojen alentaminen olisi järkevä toimenpide

kun yritys haluaa kasvua se tarvitsee aidosti rahoitusta ja kuten tiedämme sitä on lähes mahdoton tällä hetkellä saada yritysten kasvutoimenpiteisiin varsinkin jos on uusi yritys ja sellainen yritys joka on vaikeuksissa oman taseensa kanssa

se johtuu aika paljon myöskin eu tason päätöksistä eli on tehty niin hankalaksi tämä tilanne että itse asiassa me olemme tuhonneet kasvun elementtejä näitä rahoituksen elementtejä

meidän on pakko tehdä jotakin ja nyt se pallo on todellakin kunnilla

täytyy tunnustaa että viime vuonna eu tasolla ja maailman tasolla tietyt pankit ovat päässet oikein kunnolla temmeltämään ja nyt sen vastapainoksi ollaan kiristetty niin paljon sääntelyjä että rahan hinta on mennyt ihan mahdottomaksi

ongelmia ei odottamalla ratkaista

kuulostaa että se on hyvä juttu mutta samallahan on käynyt niin että pankkien perustoiminta on hyvin vähän kannattavaa joka on tehnyt myöskin pankit erittäin varovaisiksi

toisaalta pankit sanovat että yritykset eivät kysy rahaa toisaalta yritykset sanovat että näillä marginaaleilla ei ole mitään järkeä kysyä rahaa

nopea kysymys kiitoksia arvoisa puhemies

helsingin seudulla on oma metropoliselvitys

eli toiminta ei lähde liikkeelle ja vaikka me kuinka puhumme täällä kasvusta niin jos ei sinne kasvuun rahoitusta aidosti löydy niin sitten meidän on todella vaikea saada näitä uusia työpaikkoja

eli pankit keskittyvät vanhoihin yrityksiin vakavaraisiin yrityksiin supistavat tietyllä tavalla toimintaa siinä suhteessa jotta he täyttäisivät ne kriteerit mitkä poliitikot euroopassa ovat asettaneet

voin sanoa ihan konkreettisesti monien tuttujenikin osalta sen että siellä on ollut selvästi tällaista kasvutavoitetta kasvuhalua mutta kun ei saa rahoitusta ei voi oikein tehdä yhtään mitään

arvoisa puhemies

on se ihme että veljet ja sisaret siellä vasemmalla eivät voi hyväksyä että ihmisillä olisi enempi käytettävissä tuloja joilla he pystyisivät myöskin tätä yhteiskuntaa kehittämään rakentamaan jopa jonkin verran kuluttamaan

miettikää nyt myöskin sitä mallia nyt ollaan täällä sata komiteaa istumassa suurin elintasoero on itse asiassa työttömän ja työllisen välillä

jos saadaan töitä ihmisille niin enempi tulee tuloja ja sata komiteassa mietitään juuri näitä asioita miten saadaan ne pienemmät tulot sillä tavalla rakennettua että ihmisten kannattaisi olla joka päivä töissä mikäli se vain suinkin on mahdollista

totta kai yksi vaihtoehto voisi olla että meidän täytyisi löytää joku elementti että pankit lähtisivät taas ottamaan vähän enempi riskiä tai sitten meidän pitäisi löytää sellaisia innostuneita elementtejä että ihmiset alkaisivat sijoittamaan ja investoimaan suomalaisiin yrityksiin ja suomalaisiin työpaikkoihin

ja sitten niille jotka eivät siihen kykene annetaan riittävästi tuloja että pystytään pitämään tässä yhteiskunnassa kaikista huolta

tänään on puhuttu paljon siitä tukevatko nämä kehysratkaisut kasvua ja tukevatko nämä kehysratkaisut vakautta

minä luulen että merkittävälle osalle meistä on aivan selväksi tullut se että vakaus on myöskin suomessa pakko saavuttaa ei vain odottamalla sitä että maailmassa talous kääntyisi parempaan suuntaan ja sitä kautta saisimme lisää vientituloja

että olisi oman pääoman ehtoisia rahastoja jotka uskoisivat taas suomalaisiin uusiin ideoihin ja tämän tyylisiin asioihin jotka loisivat lisää työpaikkoja suomeen

me olemme menossa niin kun tämän hallituksen toimenpiteiden johdosta me olemme vastanneet erittäin hyvin näihin talouskriisin haasteisiin ja sekä tämä talousarvioesitys että sen täydennys täydentävät loogisesti toinen toisiaan

eli me tarvitsemme pysyviä muutoksia myös esimerkiksi julkisen talouden menoperusteisiin mutta me tarvitsemme myöskin sitä pohjatyötä jolla me saamme suomen uudelle kasvu uralle siinä vaiheessa kun myöskin vienti lähtee vetämään

pitäisikö meidän avata nämä joukkorahastoinstrumentit täällä

eiköhän tässä olisi jo vaikutusarviointia että voisimme ruveta miettimään sitä paikallista sopimista miten me toteutamme sen niin että työllisyys kasvaa kilpailukyky kohenee

oleellista on ollut tämä positiivinen elvytys ennen kaikkea elvytys näitten vipuvarsien avulla eli on uskottu että kun ihmisille annetaan tulevaisuuden toiveita uskottu että kun yrittäjille annetaan tulevaisuuden toiveita he tekevät enempi ja sitä kautta kehittävät tätä yhteiskuntaa siinä

puutuin vain yhteen asiaan mutta näen tällä hetkellä suomalaisten yritysten kasvun suurimpina ongelmina sen että vaikka olisi halua ei ole rahaa kasvaa ja luoda työpaikkoja

minä väitän että vieläkin parempia asiantuntijoita löytyy eli siellä paikallisella yritystasolla olevat asiantuntijat ovat vielä parempia kuin työmarkkinaosapuolet

itse olisin kyllä mieluummin katsonut menosäästöjä kuin veronkorotuksia koska olisin uskonut enempi kasvuelementteihin

me yritämme katsoa maailmalta ja euroopasta missä on pystytty luomaan niitä työpaikkoja ja siellä on nähty ratkaisumallina merkittävänä tekijänä esimerkiksi paikallinen sopimus työpaikalla paikallisesti sopien